sen lisäksi hallitus on tällä hallituskaudella panostanut aivan erityisen rahoituksen nuorten sekä tukityöllistämiseen jotta nuoret pääsisivät töihin että myös työpajatoimintaan ja opetusministeriön kautta opetustoimintaan siten että on aktivoitu juuri nimenomaan näitä nuoria

tällä hetkellä kun työllisyys heikkenee on vaarana tietenkin että nuorten työllistyminen heikkenee ja on jo merkkejä siitä että nuorilla on heikompi mahdollisuus päästä töihin

tässä pyrimme työvoimatoimistojen palveluja todella tehostamaan yhteiskuntatakuuta tehostamalla ja palkkatukea tehostamalla

hyvin paljon voidaan tehdä jokaisella työpaikalla myös fyysisen työn vuorotyön hyvien käytäntöjen levittämiseksi samoin voidaan parantaa työyhteisön henkeä

arvoisa puhemies

olemme aivan erityisesti panostaneet nuorten ammatilliseen työvoimapoliittiseen koulutukseen samoin opetusministeriö varmaan vastaa puolestaan olemme panostaneet nuorten ammatillisen koulutuksen lisäämiseen oppisopimuskoulutuksen lisäämiseen sekä myös erittäin paljon nimenomaan työpajatoimintaan lisäresursseja tänä vuonna

arvoisa puhemies

ennen kaikkea on ollut myös etsivää toimintaa jossa on pyritty saamaan yhteys niihin nuoriin jotka eivät ole työvoimatoimistoissa kirjoilla tai eivät ole koulutuksessa

näin on pyritty siihen että kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus päästä työpajatoimintaan työvoimatoimiston asiakkaaksi tai koulutukseen

siihen olemme nyt aktiivisesti puuttumassa

tämä kysymys varmasti herättää keskustelua joten yhden edustajan varaama mahdollisuuden lisäkysymyksellä kuin malawi painiketta nousemalla seisomaan

se on kasvanut paljon nuorten naisten työttömyys on huomattavasti vähäisempää

samoin lähdemme nyt katsomaan nuorten tukityöllistämistarvetta

työharjoittelu on myös ongelma siinä suhteessa että yritykset jotka ovat lomauttaneet eivät voi käyttää työharjoittelua

arvoisa puhemies

pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt tämän työvoimapulan aikana samoin nuorten työttömyys

mutta myös tilaajalla on oikeus määritellä se laatu minkä hän haluaa ja ne asiat joita haluaa itse korostaa

siinä on se mahdollisuus

tuottavuutta tulee lisätä mutta nuorten palvelut turvataan

syksyllä tuleva lisäbudjetti voi vaikuttaa tukityöllistämiseen mutta jos lomautettujen siirtyminen irtisanotuiksi tapahtuu keväällä niin silloin hallitus joutuu siihen puuttumaan

arvoisa puhemies

ensi vuoden työvoimapoliittiset resurssit ovat luonnollisesti lähteneet siitä tilanteesta joka oli silloin kun budjettia valmisteltiin toisin sanoen että työttömyys vähenee

nyt työttömyyden lisääntyessä olemme varautuneet siihen että ensi tiistaina yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa käymme läpi nimenomaan koulutustarpeet

opetusministeriön kanssa olemme yhdessä valmistelleet sitä että koulutukseen tulee olemaan riittävä rahoitus ja nimenomaan nuorten palvelut turvataan tässä tilanteessa

mutta varmaan ministeri pekkarinen vastaa työvoimatoimistojen lakkauttamiseen

arvoisa puhemies

kaikilla alueilla joissa on ollut riski metsäteollisuuden rakennemuutokselle on tehty valmiussuunnitelmia varauduttu tähän tilanteeseen

kaikki työvoimatoimistot ovat valmiustilassa

ne ovat alueilla työvoimatoimistoissa ja työpolitiikan määrärahat niitä on vähennetty sen takia koska työttömyys on vähentynyt

muutosturvaan joka nimenomaan koskettaa niitä ihmisiä jotka nyt ehkä joutuvat vaikeisiin tilanteisiin siihen on varauduttu

toivottavasti yt neuvottelut tuottavat tulosta

siihen on varauduttu hallituksella on tarpeelliset määrärahat muutosturvaan

pitää paikkansa se että nämä aktiivituet olivat ne sitten sosiaalituposta tai kehysriihestä tulevia tukia tarvitsevat aktivointitoimia

työpolitiikassa olemme varautumassa siihen että työttömyys lisääntyy

myös starttirahaa yritysten perustamiseen tullaan tukemaan siten että nyt on mahdollista perustaa yritys joka sitten nousukauden aikana pystyy lisäämään työllisyyttä ja hyvinvointia suomessa otetaan tähän vielä lisäkysymys edustaa kyllä ne sitten ministeri pekkarinen

lisäbudjetti on hyväksytty jo ja tarkoitus on että otamme esille nämä viimeistään budjettiriihessä mutta tilannehan riippuu hyvin paljon siitä miten työttömyys kehittyy

sen takia olemme tällä hallituskaudella kohdentaneet nimenomaan yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön jossa saadaan pysyviä työpaikkoja työnhakijoille

nyt työllisyystilanteen muuttuessa joudumme luonnollisesti uudelleen arvioimaan tämän ja katsomme sitten tukityöllistämistä onko valtion ja kuntien osuutta lisättävä

kunnathan ovat itse aktivoituneet sen takia että ne tällä hetkellä maksavat puolet työmarkkinatuesta ja näin ollen kunnilla on myös taloudellinen motiivi tukea työllistämistä kunnissa

tällä hetkellä käymme keskusteluja siitä mistä nämä rahat löytyvät ja hallitus on sitoutunut siihen että yksikään te keskus ei joudu siihen että tulee tilanne ettei voida tehdä uusia päätöksiä sen takia että rahoitusta ei

lähtökohta on se että parannamme myös työhyvinvointia ikääntyvien työssäkäyntiä

tällä hetkellä kun on ollut työvoimapula nimenomaan työnhakijoiden etu on ollut mennä yrityksen palkkatyöhön tai yrityksen kanssa yhteiskoulutuksena tehtävään koulutukseen

on tosiasia että suomessa yli kuusikymppisten työllisyys on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja tätä hyvää trendiä haluamme jatkaa siten että ihmisillä on mahdollisuus jatkaa töissä että he todellakin voivat hyvin

arvoisa puhemies

se on vetänyt voimakkaasti ja olemme huomanneet että myös nyt lomautusten aikana jos työnantaja on sitoutunut koulutukseen niin silloin myös työntekijät ovat kiinnostuneita siitä

tämän takia pyrimme siihen että nimenomaan syntyy pysyviä työpaikkoja työnhakija löytää pysyvää työtä

näin ollen tutkimme tällä hetkellä eu säännöksiä mahdollisuuksia pidentää aikaa jonka työtön työnhakija voi olla kolmannen sektorin työssä mutta se on kuitenkin rajoitettua

tämän takia pyrimme siihen että työnhakijoilla olisi tiedossa pysyvä työpaikka

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lisäksi elinkeinopolitiikka koulutuspolitiikka ja yrityspolitiikka on määrätietoisesti reivattu tähtäämään yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen työllisyyden ylläpitämiseen ja ennen kaikkea uusien työpaikkojen luomiseen

hän ei voi etukäteen sulkea pois minkään tyyppistä tilaajaa eikä voi määritellä että kotimaisuusaste on se ja se

ilman elvytystoimia toteutunut työllisyyskehitys olisi varmasti pahempi

olemme siirtäneet vaan tärkeysjärjestystä koulutuksen piiriin lisää kysymyksiä mahdollisuus vei painikirjat ja

se on nimenomaan kilpailun vääristämistä

mutta voidaan määritellä kaikki ne ominaisuudet joita näillä vaunuilla tulee olla kaikki ne vaatimukset jotka liittyvät toimituksiin ja tätä kautta voidaan sitten ohjata tilausta

lomautus yt neuvottelut ja irtisanominen nakertavat perusturvallisuutta

on tietenkin olemassa ja tässä täytyy muistaa että kun avoin tarjouskilpailu on ajankohtainen se riski ihan aidosti että joku muu voittaa tämän kilpailun

olemme sitoutuneet siihen että tarve tyydytetään

yritysten toimintaedellytyksistä huolehtiminen on samalla myös huolen pitämistä suomalaisesta työllisyydestä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yhteiskuntatakuussa nuorille tehdään kolmen kuukauden sisällä aktivointisuunnitelma

juuri tästä syystä että lisäbudjetti syksyllä tarkoittaisi sitä että rahat ovat käytössä vasta lokamarraskuussa pyrimme ratkaisemaan nämä kysymykset nyt

meillä on huoli siitä että nämä rahat jäävät käyttämättä ja sen takia selvitämme sitä mitenkä näitä rahoja voidaan tässä tilanteessa käyttää ja siihen on tällä hetkellä valmiuksia

aktiivitoimenpiteitä tarjotaan ja niin kuin sanoin hallitus on lisännyt toimenpiteitä nimenomaan nuorten palkkatukeen nuorten työpajatoimintaan ja nuorten ammatilliseen koulutukseen

on varmasti totta että puutteita vielä on ja niihin pyritään tarttumaan

myös lomautettujen mahdollisuuksia kouluttautumiseen on parannettu

arvoisa puhemies

tämä koskee nuoria miehiä se koskee ikääntyviä ja silloin työssäjaksaminen on aivan ratkaisevaa

aktiivitoimenpiteiden kuten työvoimapoliittisen koulutuksen työkokeilun työharjoittelun tai omaehtoisen koulutuksen ajalta ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha maksetaan ensi vuoden alusta lähtien korotettuna kuten työmarkkinajärjestöt ja sata komitea esittivät tammikuussa

te keskukset ja te toimistot arvioivat onko motivaatiota mistä löytyy tukityöllistämispaikka ja miten sitä edistetään

tässä hallituksen kannanotossa todetaan nimenomaan että työn ja perheen yhteensovittamiseksi katsotaan vuorotteluvapaata sitä uudistetaan katsotaan myös vanhemmuuden kustannuksia vanhempainvapaita

tässä nimenomaan lähtökohta on se että pyrimme estämään sen että työttömyys kasvaa

olemme tilanteessa jossa lyhyellä tähtäimellä joudumme ehkäisemään sitä että työttömyys lisääntyy mutta pitkällä tähtäimellä joudumme hoitamaan työvoimapulaa

tavoitteena on vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien parempi työllistyminen

se vaatii työn uudelleenorganisointia